eduskuntaryhmien tahtotila oli että ylestä roolina tehdään kehittyvä yle ja se tietysti täytyy euroissa jollakin tavalla mitata ja tässä esityksessä on lähdetty siis siitä että tähän ei yksimieliseen mutta lähes yksimieliseen poikkeuksellisen yksimieliseen kantaan on nyt haettu taloudellinen summa joka sitä vastaa

eli valtavan iso kenttäkierros siellä on tulossa ja siltä osin oletan että esimerkiksi yksityiskohtaiset lepoa koskevat tiloja koskevat asiat tullaan sitten siellä määrittelemään paljon tarkemmin kuin tässä pohjassa

mutta se on tässä erikoista toisin kuin muissa koulutusasteissa että olemme kuitenkin päättäneet niistä tavoitteista joiden pohjalta tämä suunnitelma laaditaan ja siltä osin on menty vähän kauemmas kuin muissa koulutusmuodoissa jos näin voi sanoa

olen itse samalla tavalla tarkka siinä että meidän pitää osata ajassa mitata julkisen palvelun raameja ja sitä kautta me selkeästi tehostamme valvontaa omalta osaltamme tässä esityksessä niin kuin tiedätte ja tähän suuntaan on vietävä myöskin eduskunnan omaa työtä jossa sitten lähdetään valvovaan otteeseen hyvin tiukasti kiinni

arvoisa puhemies

ensinnäkin on hyvä että tätä kansallista palveluarkkitehtuuriprojektia jatketaan ja minusta on hyvä että hallitus on ottanut tämän kokeilujen linjan sehän sopii tähän kuvaan oikein hyvin

miten me koulutamme niin paljon lastentarhanopettajia ja lastenhoitajia jotta me saamme muutettua niitä mitoituksia tavalla jota kenttä on toivonut

me tarvitsemme ihmisiä jotka tulevat auttamaan ja sitä kautta lähdemme siitä että viestintäviraston pitää puuttua viestintämarkkinoiden epäkohtiin ja tarjota myöskin taajuuksia uusille käyttötarkoituksille vauhdittaa omalta osaltaan nopeiden laajakaistaverkkojen rakentamista ja huolehtia posti puhelin tv ja laajakaistapalveluiden vähimmäistasosta

näissä toteuttamisvaihtoehdoissa haluan vielä peräänkuuluttaa sitä että olisi todella tärkeää että meidän hyvin repaleisella kentällämme eivät hääräisi kaikki itse toteuttamalla digitaalisia palveluita

mutta on hyvä sanoa että se tie ei ole suomessa auki mistä edustaja kantolakin puhui eli mainosrahoitteisuus

arvoisa puhemies

nimittäin kun tuo maksuohjelman kesto määritellään viideksi vuodeksi silloin jos velallisen maksuvelvollisuus poistetaan kokonaan tai velkajärjestely tulee velkajärjestelyn esteestä huolimatta niin minusta on kuitenkin tärkeää valiokuntakäsittelyssä korostaa sitä että jos velallisella ei ole tuota maksuvaraa pysyvästi esimerkiksi sairauden tai iän vuoksi niin silloin tuo maksuohjelma voisi olla viittäkin vuotta lyhyempi

silloin kysymys oli siitä että vanhemmathan toivoivat ensimmäisenä asiana sitä että tämä maksimikoko määritellään niin että sitä ei voi enää ylittää

nyt kadotin sen kohdan tässä mutta en tiedä annetaanko tässä kuitenkin hiukan vielä periksi sille että voitaisiin tuottaa omia palveluita siellä sun täällä koska tämä ajatus joka tässä esityksessä on minusta kuitenkin viittaisi siihen että kaikki olisi yhteisissä käsissä näitä kahta muuta toimintoa lukuun ottamatta

suomalaiseen kulttuuriin vain on kuulunut sellainen että yleisradio ei toimi mainosrahoitteisena kanavana ja minusta se on tärkeä kädenojennus eduskunnalta myöskin kaupallisiin toimijoihin päin

lisäksi ehdotetaan vaihtoehtoisten neuvontamenettelyjen valitsemista rakennusten ilmastointijärjestelmien ja lämmitysjärjestelmien energiatehokkuuden parantamiseksi

minusta se on aika kohtuullinen vaatimus mutta sen takia olenkin toivonut että tähän työhön lähtisivät kaikki ryhmät mukaan eduskunnassa jotta tämä laajempi tiekartta näin pitkälle tulevaisuuteen voitaisiin määritellä

tämä on tietenkin poikkeuksellinen käytäntö eurooppalaisittain ajatellen mutta niin on myöskin tämä meidän rahoitusmallimme minun mielestäni on hyvin luovasti tehty sopu

ehdotetulla lainsäädännöllä ja ehdotetuilla vaihtoehtoisilla neuvontamenettelyillä täytäntöön pannaan osittain uudelleen laadittu euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta

arvoisa puhemies

jos väestörekisterikeskus sitten tiukasti pitäisi huolta siitä että palvelutuotanto ei pääse repsahtamaan niin se on erittäin olennainen juttu koska meillä on hyvin paljon repaleisia ict projekteja joissa tosiasiassa ei ole saatu oikeata tulosta aikaan

nyt me esitämme että me katamme tätä viestintäviraston toimintamenoa lisäyksellä joka kuitenkin todellisuudessa tulee omalta osaltaan alan toimijoiden maksettavaksi

suomen menestysresepti on aina ollut se että me olemme vaikeinakin aikoina osanneet panostaa koulutukseen tutkimukseen ja osaamiseen

eli ensin aloitettaisiin koulutus jotta meillä olisi tarpeeksi henkilöstöä ja sitten jos kelpoisuuksia päätetään muuttaa koulutettaisiin juuri näitä uusien kelpoisuusvaatimusten mukaisia henkilöitä enemmän ja enemmän ja lopulta tultaisiin tilanteeseen jossa meillä olisivat riittävät voimavarat kentällä löytää ne ammattilaiset jotka sitten uusien mitoitusten mukaan palvelisivat

arvoisa puhemies

rakennusten energiatehokkuus on yksi keskeinen energiatehokkuutta koskeva työkalu josta on saatu jo hyviä kokemuksia muistakin maista erityisesti muutoin uudisrakentamisen puolella

tämän reseptin varassa suomalaisten osaamistaso on vuosikymmenten aikana noussut ja olemme rikastuneet kansakuntana kaikilla mittareilla mitattuna

niin kuin ministerille jo peräsin tuossa debattikeskustelussa niin tämän olennaisin osa kansalaisille ei ole tämä lainsäädäntö vaan se miten tämä lainsäädäntö toteutetaan käytännössä ja sitä varten me tarvitsemme sen palveluväylän

tässä suhteessa on hyvä sanoa että tämä teidän toiveenne on otettu vastaan kun katsotte yleisradion tehtäviä siellä alueellisuus on otettu huomioon

olen toivonut että tähän tulisivat kaikki mukaan ja toivoisin vieläkin ja vetoan teihin että keskustelisitte tästä asiasta eduskuntaryhmässä koska ryhmienkin välillä tuntuu olevan epäselvyyttä siitä kannattaako tätä ollenkaan tehdä niin kuin kivelä sanoi että mitäs tänne tällaisia lakeja tuomaan

savola ja pirttilahti siinä missä rossi ja turunenkin olivat vielä huolissaan siitä onko tämä todella oikeudenmukainen ja edustaja oinonenkin taisi laittaa jo äsken ministerin suuhun sanoja

se on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen rakennuksen tai huoneiston myynnin ja vuokrauksen yhteydessä

minusta olisi tärkeätä että se palveluväylä rupeaisi jo lopulta tulemaan ulos kun me itse toivoimme että tehdään siitä uuden sukupolven palveluväylä ja sen takia on tämä virolainen konsepti jonka me aidosti saimme lopulta ilmaiseksi viime kaudella kovan taistelun tuloksena niin se palveluväylä tulisi sitten ulos

haluan vielä kerran sanoa että minusta tämä ratkaisu joka tehdään on oikeudenmukaisin tapa hoitaa tämä asia tällä poliittisella mandaatilla joka kahdeksalta ryhmältä tuli

myöskin valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen olemme halunneet resursseja

tämä on isojen intressiryhmien erilaista vääntöä ja tämä salikeskustelukin osoittaa että kannattaa tarkistaa kaikki ne intressit ennen kuin päästään keskustelemaan siitä mikä on se hallittu kokonaisuus

toivoisin että ministeri ottaisi sen nyt ihan keskeiseksi asiaksi koska se varmistaisi kansalaisille että meillä ovat kaikki nämä yksissä käsissä

energiatodistus tarvitaan myynnin tai vuokrauksen yhteydessä tai uudisrakennukselle rakennuslupaa haettaessa

sen sijaan kun edustaja kurvinen puhui pankkitunnuksista niin jo viime kaudella otettiin huomioon se tosiasia että tunnistautumisratkaisukaan ei voi olla yhden kortin varassa

niissä kysymyksissä kun siirrytään kotita louskohtaisesta järjestelystä selkeästi henkilökohtaiseen veroluonteiseen järjestelyyn aivan varmasti on häviäjiä ja voittajia niin kuin kaikissa eduskunnan päätöksissä mutta siitä olen ylpeä että niitä jotka tässä todellisuudessa voittavat on valtavan paljon ja tähän viittasi jo aikaisemmassa puheenvuorossa edustaja ruohonen lerner

arvoisa puhemies

hallituksen esityksen yleisperusteluista käy ilmi se tosiseikka että hallitus ei ole vieläkään käärinyt hihojaan ja ottanut elvytystoimia vakavasti epävarmassa markkinatilanteessa

suomi kävi samaan aikaan läpi isoa elinkeinorakenteen muutosta mutta kasvu alkoi kun sitä aidosti vauhditettiin osaamiseen panostamalla

että sitä kautta minusta edustaja korhosen kritiikki oli asiatonta siinä suhteessa että jos tämä olisi voitu tehdä aikaisemmin niin olisi voitu mutta niin kuin kokonaisuudessa kerroin tästä prosessista vasta syksyllä näitä poliittisia päätöksiä on voitu tehdä ja kun rahaa ei tullut niin oli vaikea kutsua mitään porukkaa koolle puhumattakaan hallituspuolueista

valitettavasti siellä vielä on hyvin hyvin paljon aikaisemmilta vuosilta jäänyt määrärahaa käyttämättä

uuteen kasvuun panostaminen kannatti sillä huonoja taloudellisia aikoja seurasi kasvun ja taloudellisen vakauden aika ja juuri tuosta ajasta me olemme kovin kiitollisia kun takaisin menneeseen nyt katsomme

koska asunto on meidän suomalaisten elämän suurin hankinta on tietenkin hyvä että myös vanhan pientalon ostaja voi tulevaisuudessa arvioidessaan ostopäätöstä mitata hankintaansa myöskin ympäristön ja energiatehokkuuden näkökulmasta

mutta nyt ollaan tilanteessa jossa joulukuun alussa oli rahat kasassa ja nyt ollaan täällä eduskunnassa jo eli pidän sitä muutaman viikon puristusta kovana juttuna ja kiitän myöskin edeltäjääni jukka gustafssonia joka ansiokkaasti on vienyt tätä kokonaisuutta eteenpäin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

on tosi innostavaa käydä tätä keskustelua tänään koska ainakin itselleni tulee tunne että nyt me keskustelemme suomen tulevaisuudesta

sitten voittavat ne kolme muuta jotka kerrostalon yhdessä rapussa aina yhdellä tasolla maksavat sen neljännen joka on aikaisemmin vapaamatkustanut ja se summa josta puhutaan on merkittävä

taantumauhasta ovat virallisesti varoitelleet myös monet muut tahot joiden varoitukset ovat kaikuneet todistetusti hallituksen kuuroille korville

olemme saaneet moneen kertaan eri tahoilta kuulla että hallitus on tehnyt nyt talousarvioesityksen täydennysesityksestä suorastaan todellisen elvytysesityksen

tätä kautta olen ylpeä siitä että ainoiden joilla tele visiolupamaksu nousee tuona vuonna johon me nyt tähtäämme maksu olisi todellisuudessa tällä vanhalla mallilla tullut olemaan suurin piirtein saman verran

uusitussa rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä on lueteltu ne rakennukset joille ei tarvitse hankkia energiatodistuksia ja valitettavasti tai onneksi miten sitä ajatteleekin pientalot eivät ole tässä listassa mukana

olemme saaneet nauttia erityyppisistä karvalakkilähetystöistä jotka ovat tulleet ihmettelemään tätä suomalaista ihmettä sitä että jokaisella tulee olla taustastaan riippumatta yhtäläiset mahdollisuudet toteuttaa omaa polkuaan

eli minusta me teimme sen mikä tässä tilanteessa pystyttiin tekemään

sen sijaan päivä päivältä näyttää yhä todennäköisemmältä että täydennysesityksen taloutta elvyttävät vaikutukset ovat jäämässä varsin vähäisiksi

monet edustajat kysyivät yritysten sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta miten se toteutetaan

eli kiitoksia siitä että kerroitte että täällä ministeriä kaivataan

minä kiitän tästä keskustelusta

siis vanhemmat luottavat siihen että jokainen lapsi tulee saamaan suomen koulussa yhtäläisen mahdollisuuden oppimiseen ja itsensä kehittämiseen ja jokaisella koululla pitää olla kanssa eväät vastata näihin haasteisiin

minusta edustaja elomaa hyvin kiteytti sen kysymällä muuttuuko mikään eduskuntakäsittelyssä ja siihen minusta valiokunnan puheenjohtaja vastasi kuitenkin aika realistisesti eli edustaja satonen totesi että tämä on niin kovin hiottu kompromissi kahdeksan eri ryhmän välillä

hallitukselle ja erityisesti ministeri kataiselle on aikaisemmin ollut erityisen tärkeää että valtion tulojen ja menojen tasapaino säilyy

tämä on minun esikunnassani ja sihteeristössä valitettavasti mennyt ohi enkä ole itse pystynyt näkemään että tänään tästä oli kysymys

olemme tilanteessa jossa me joudumme nyt kysymään uskommeko me yhä tähän koulutukselliseen tasa arvoon joka on kantava periaate suomalaisen peruskoulun arjessa siihen että jokaisella lapsella on yhtäläinen mahdollisuus ja yhtäläinen mahdollisuus myöskin löytää oma tiensä

arvoisa puhemies

haluan sillä viitata siihen että ammatillinen koulutus on jäänyt meidän poliitikoidenkin mielestä pikkuisen tällaiseen toisarvoiseen asemaan

en halua nostaa täällä eduskunnassa suuria tunteita sen suhteen että kaikki voisivat saada kun kompromissi kuitenkin on jo tehty mutta haluan sanoa että jos tässä on joku iso epäkohta niin se saattaa liittyä yrittäjien sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen

eli tällä aikataululla kun aamulla aloitetaan ja iltaan painetaan niin tekevälle sattuu ja toivon että hyväksytte tämän nöyrimmän pahoitteluni

hallituksen esityksessä kyse ei ole edes sosiaalisesta veronalennusohjelmasta vaan näistä alennuksista hyötyvät erityisesti suurituloiset alempituloisia enemmän

minä kiitän siitä että täällä on ollut niin paljon kansanedustajia keskustelemassa ammatillisen koulutuksen tulevaisuudesta koska minulla on ollut sellainen tunne että erityisesti suuri julkisuus ei kovin paljon ole ollut kiinnostunut ammatillisen koulutuksen kehittämisestä

asia on tärkeä ja minä uskon että erityisesti nyt tämän ensimmäisen vaiheen jälkeen on paljon kysymyksiä ilmassa enkä pysty itse konkreettisesti kaikkiin vastaamaan koska olen aivan noviisi monien teidän rinnalla

mutta niin kuin totesin sillä kompromissilla jonka teimme on valtava arvo ja minusta vain poikkeuksellisissa tapauksissa jos löytyy sellainen malli jossa on yksimielinen tuki takana me harkitsemme sitä että palaamme takaisin alkuperäiseen

ideologinen valinta lyö siis läpi sekä valtion tulopohjan kaventamisessa että hyvätuloisten taloudellisessa suosimisessa käytännön järjen käyttöä enemmän

on vaikea ajatella että kuluttaja saisi aivan nappiin menevää tietoa jos ei paikan päällä ollenkaan käytäisi

arvoisa puhemies

minä haluan sydämestäni kiittää teitä siitä että te olette tarttuneet tähän kysymykseen koska meillä on ilmassa paljon uhkia jotka ovat todellisia

puhtaasti kansantaloudellisesti ajatellen tehokkain kokonaiskysynnän lisääjä olisivat lapsiperheiden suorat tuet sen vuoksi että niitä ei laitettaisi säästöön vaan käytettäisiin arkimenoihin

molemmat valiokuntien puheenjohtajat käyttivät erittäin ansiokkaat puheenvuorot kertoivat siitä mihin suuntaan suomalaisen koulutuspolitiikan pitäisi mennä ja nyt pitäisi uskaltaa ottaa näitä ratkaisevia askeleita

eli siltä osin on hyvin keskeisestä ja isosta uudistuksesta kysymys ja ensimmäinen asia on se voidaanko tällä uudistuksella vaikuttaa siihen isoon juttuun että meidän nuoret olisivat enemmän ja paremmin kiinnostuneita ammatillisesta koulutuksesta

rakennusten ja huoneistojen myynti ja vuokrausilmoitukseen tulee jatkossa nähtäville rakennusten energialuokkaa osoittava kirjain ja varmasti olette jo nähneet näitä ilmoituksia ympäri eurooppaa

ensinnäkin on nyt tärkeää että ammattikorkeakouluja arvioidaan sen toiminnan suhteen niin tuloksellisuutta opetuksen laatua kuin alueellisesta näkökulmasta sitä lisäarvoa ja vaikuttavuutta jota ammattikorkeakoulu tuo myöskin tarjontaa viihtyisyyden näkökulmasta ja vetovoimaa mutta myöskin opiskelijoiden muita palveluita joista tämän keskustelun loppupuolellakin edustajat käyttivät puheenvuoroja

edustaja tuupainen epäili saadaanko isoimmalta edunvalvojalta eli eulta tähän puhtaat natsat ja siihen vastaan kun eduskunta kysyy

kaikki se tieto joka meillä on käytettävissä kertoo hyvin surullisista tosiasioista

valitettavasti siis täydennysesitykseen ei mahdu heikkotuloisten ostovoiman kasvattaminen mihin voidaan kustannustehokkaimmin vaikuttaa joko tulonsiirroilla tai lisäämällä suoraa julkista kulutusta ja investointeja

tätä samaa kysymystä myöskin edustaja mäkipää ja edustaja juvonen peräänkuuluttivat voitaisiinko tällä saada aikaan sitä motivaatiotason parannusta

ensimmäinen surullinen tosiasia on se että tänä päivänä meidän luetun ymmärtäminen meidän matemaattiset taidot ja päättelykyky ovat laskussa meidän opiskelijoidemme suhteen

kyllä

erityistä huomiota on kiinnitetty myös siihen että postitoiminnan valvonta sekä sähköisen viestinnän tietoturvallisuusviranomaistoiminta eli ncsa toiminta turvataan

tämän lain tarkoituksenahan on juuri se että niille nuorille jotka pystyvät ammatillisessa koulutuksessa liikkumaan nopeammin tässä avautuu en nimittäisi sitä kurssimuotoisuudeksi mahdollisuus siihen että pystyy vähän nopeammin liikkumaan ja opintoja suorittamaan omassa tahdissa ja tässä avautuu myös mahdollisuus siihen että jos on opintoihin liittyviä esteitä siinä etenemisessä niin oma tahti on mahdollista paremmin kuin koskaan aikaisemmin

tätä antavatkin hallituksen täydennysesityksen määrärahalisäykset odottaa mutta todellisuudessa selkeitä kohdennuksia ja investointeja esimerkiksi osaamiseen koulutukseen ja tutkimukseen sieltä ei kuitenkaan löydy

tätä prosessiahan ei ole tosiasiallisesti aiemmin arvioitu kokonaisuutena ja sitä kautta nyt meillä on ensimmäinen ja toinen vaihe tekeillä jossa sitten lähdetään siitä että me pystymme aivan uudella tavalla katsomaan minkälaisia haasteellisia korkeakoulun toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia on edessä

uudessa menettelyssä pyritään selkeyteen ja luotettavuuteen määrittämällä energiatehokkuus aina samalla tavalla ja vaatimalla energiatodistuksen laatijoilta myöskin pätevöitymistä

eli kyllä te pidätte hallituksessa nyt kynsin ja hampain kiinni siitä että kun pieleen menee niin varmistetaan että pieleen menee varmasti

toinen huolestuttava ilmiö on se että meidän lasten ja nuorten asenteet koulunkäyntiin ovat laskussa ja nämä haastavat meidät kysymään mihin suuntaan me haluamme tätä koulujärjestelmää kehittää

mutta olemme halunneet varmistaa että näitä päteviä kuitenkin riittää ettei ohjeistus ole liian hankala pätevyyden saamiseen

valiokunta on kiinnittänyt huomiota erityisesti sanomalehdistön tukeen laajakaista asioihin ja yleen joten käsittelen näitä nyt sitten hiukan pidemmin

nyt pitäisi perua tämä indeksien jäädyttäminen kokonaan

minusta tärkeää kuitenkin koko tässä prosessissa on se että näissä uusissa toimiluvissa tulevat korostumaan yksikön edellytykset tarjota laadukasta ja yhdenvertaista opetusta ja palvelua

samaan aikaan tämä avaa mahdollisuuden siihen että osa koulutuksesta voidaan suorittaa joustavammin ja myöskin koulutyön ulkopuolella niiden nuorten kodalla jotka eivät ole tällaisesta perinteisestä oppilaitosmuotoisesta opiskelusta kiinnostuneita

arvoisa puhemies

ei ole oikea signaali meidän korkeakouluväelle että kun heidän pääomallaan sillä henkisellä viisaalla pääomalla saataisiin suomelle uusia kasvun alkuja niin samaan aikaan me kaikilla mahdollisilla tavoilla annamme ymmärtää että ei täällä eduskunnassa ymmärretä mitään tästä asiasta

eli tärkeää on kysyä itseltämme olemmeko me halukkaita myöskin yhteiskunnallisesti puuttumaan siihen että meidän suomalainen koulujärjestelmä on yhtä motivoiva innostava ja haluttu tapa parantaa omaa hyvinvointiamme myös jatkossa

ensinnäkin mitä tulee yleen niin hallitusohjelmaan kirjattiin että päätökset yle uudistuksesta tehdään tämän vuoden loppuun mennessä

siinä suhteessa kun myös edustaja satonen kysyi siitä voidaanko miettiä näitä muitakin malleja niin tämä lakihan avaa mahdollisuuden myöskin tällaiseen suurempaan joustavuuteen

taustalla on sekä hallitusohjelma että tuo viime hallituskaudelta peräisin oleva eduskuntaryhmien parlamentaarinen kannanotto

minusta on todella tärkeää että eduskunnassa vallitsee niin syvä yksimielisyys siitä että jokaisessa maakunnassa pitää olla yksi tai useampiakin korkeakouluja ja minusta se antaa tälle työlle selkeästi myöskin vaikuttavuutta koska tosiasiallisesti nämä ratkaisut sitten elokuussa alkavat olla myös omassa arjessa todellisia

silloin me myönnämme että nämä opiskelijoiden väliset erot ovat niin kasvussa että tarvitaan koulutuksellisen tasa arvon elementtejä jotta me pystymme näitä eroja kaventamaan jotta jokaisen potentiaali tulisi käytettyä

toki yritysrahoituksen tukipaketti tulee aivan varmasti tarpeeseen ja haluankin tässä yhteydessä todeta että sillä varmasti pystytään lieventämään rahoituskriisin likviditeettiongelmia ja riskipääoman saamista